on selvää että lähi ja luomuruoka eivät ole enää hetken trendiä tai muodikkaiden ruokablogien tuulahduksia vaan ne ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisissa ruokapöydissä

haluamme syödä tuoretta puhdasta ja korkealaatuista ruokaa jonka alkuperän tiedämme ja tuottajan tunnemme ja olemme myös valmiita maksamaan siitä

tulevaisuudessa suomalaisen luomu ja lähiruuan vienti ulkomaille voi myös avata kokonaan uusia markkinoita ja mahdollisuuksia maatilayrittäjillemme

tuotannon kasvu jo pelkästään suomessa edellyttää että tuottajat tekevät nyt lähinnä sivutuotteena olevasta harrastelusta todellista yritystoimintaa markkinasuunnitelmineen ja liiketoimintaosaamisineen

on myös hyvä että hallitus toukokuussa teki periaatepäätöksen velvoittaa valtion hankintayksiköitä käyttämään keittiöissä ja ruokapalveluissa luonnonmukaisesti tuotettuja ja sesongin mukaisia elintarvikkeita

suomessa maatalouden tuotantopanosten hinnat pysyvät korkeina ja maataloudelle on asetettu vaativia ympäristötavoitteita mistä syystä maatalouden tulotason ylläpitäminen on vaikeaa

parantamalla pienyritysten ja lähiruuan tuottajien osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin kasvatamme luomuruuan osuutta julkisissa hankinnoissa ja tuemme kasvupotentiaalia omaavien lähi ja luomuruokamarkkinoiden kasvua kokonaisuudessaan

pitämällä myös poliittisessa ilmapiirissä yllä positiivista suhtautumista luomu ja lähiruoka ajattelun edistämiseen tuemme kestävää kehitystä maaseudun mahdollisuuksia sekä paikallisen tuotannon kehittämistä